tässä on ollut se perusongelma

minä tiedän että perussuomalaisen puolueen historiaan ja pitkään perinteeseen kuuluu hyvin värikäs retoriikka

eli talouden kasvua ei voi nähdä niin yksinkertaisena että vain halpaa lainaa ottamalla ja sen ohjaamisella julkisiin investointeihin pystyisimme suomen talouden suunnan kääntämään

minä en uskalla lähteä lupaamaan yhdellekään hallinnonalalle senttiäkään lisää kun kaikki tietävät että pikemminkin pitää leikata mutta ihan hyvää periaatteellista keskustelua omaishoidosta joka on arvokas hoidon muoto

toisaalta kun katsomme tätä kotimarkkina eli palvelusektoria niin näyttää siltä että on erittäin suuri riski että kotimarkkinasektori tulee ikään kuin jälkisyklissä mukaan tähän kriisiin mikä on tietysti loogista että jos työttömyys kasvaa tai kun se kasvaa se heikentää luottamusta mikä heikentää myös kotimarkkinakysyntää

kun täällä todettiin että ruotsi ja muut eivät ole mukana kyllä ruotsi ja britannia esimerkiksi ovat mukana kansainvälisen valuuttarahaston ja tämän komission lainaosuuden kautta tässä paketissa aivan kuten edustaja haavisto omassa puheenvuorossaan totesi

vapaakauppasopimukseen varmasti liittyy myös haastavia puolia

se on monessa tapauksessa ihan positiivinen valopilkku siinä parhaimmillaan voidaan yksinkertaistaa vaikeita asioita mutta minun korvaani tämä kuulostaa siltä että te leikittelette erittäin vakavalla asialla

mutta niin kuin tuossa totesin niin ne tukipalvelut joita ihminen voi kotiin saada vapaapäivät ja sijaishoitopaikat ovat ne joilla omaishoitajapariskuntien tai perheiden elämänlaatua kaikkein parhaiten voidaan tukea

eli tässä on rakenteellisesta muutoksesta myös kysymys

arvoisa puhemies

ajattelin vastata ainakin osaan

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

rajamäki totesi että hallitus on jämähtänyt hallitusohjelmaansa joka tehtiin hyvin toisenlaisessa taloudellisessa tilanteessa

nyt on poikkeuksellisesti työttömyys lähtenyt alenemaan jo ennen kuin vuosi tulee täyteen tästä suuremmasta työttömyyden noususta ja voimme olettaa että vuoden päästä taas pitkäaikaistyöttömyys on laskenut mutta me emme sitä tietenkään odota vaan teemme näitä aktiivitoimenpiteitä

arvoisa puhemies

mutta niin kuin totesin meillä ei ole tästä nyt hallitusohjelmassa tehty erikseen linjauksia enkä näin ollen siihen halua mitään uutta luvata

te taisitte todeta siinä että politiikassa on ollut tahallista väärinymmärrystä

hyvä luottamus talouttamme kohtaan näkyy tavallisen kansalaisen kohdalla alhaisina asuntolainoina ja yritysten kohdalla alhaisina yrityslainoina

kun tiedämme että euroopan taloustilanne on vakava se on pahentuessaan erittäin vaarallinen niin meidän mielestämme tässä ei ole mitään vitsikästä

on varmaan syytä todeta että semmoista velkasaneerausta ei ole mahdollista tehdä jossa ainoastaan velkapääomaa leikattaisiin ja thats all

nämä ovat siis lainoja investointeihin eli siellä pitää olla siis joku joka investoi joku joka tekee sen työn

täällä on puhuttu paljon tästä menopuolen lisäyksestä joka yleensä eniten puhuttaakin

haluaisin erityisesti ed

irlannin tapauksen kohdalla yritimme niitä saada mutta silloin oli selvää että irlannin koko lainakanta oli tehty negative pledge lausekkeiden suojaamaksi

eli aina kun eduskunta vaan haluaa jotakin taloustietoa yksityiskohtaa se meillä virkatyönä toimitetaan sitä ei tarvitse sen ihmeellisemmin epäillä

valitettavasti tässä teidän tavassanne puhua on semmoinen heikkous että se sumentaa teidän ihan vilpittömän vaihtoehtonne

se pitää paikkansa että kehyksiä emme ole rikkoneet ja me olemme puolustaneet kehyksiä koska se on yksi talouspolitiikan ankkuri se on yksi niistä tekijöistä joita muun muassa kansainväliset meitä rahoittavat tahot siis meille lainaa antavat tahot seuraavat kuinka uskottavasti suomi omasta talouden ankkuristaan pitää kiinni

jos ajatellaan että joku maa joutuisi velkasaneeraustilanteeseen on päivänselvää että sille jäljelle jäävälle velkapääomalle täytyisi antaa takuut jotta se maa pääsee takaisin markkinoille hakemaan yksityiseltä sektorilta rahaa

mutta totta on myös se että edes hyvinä aikoina osa kunnista ei ole kyennyt pääsemään ylijäämäiseksi mikä kertoo siitä että kysymys ei ole näiden kuntien kohdalla mistään maailmalta tulevasta talouskriisistä vaan siitä että kunta ei ole kyennyt joko poliittisten päätösten tai muiden asioitten seurauksena saamaan talouttaan kuntoon ja nämä kunnat ovat tietysti vaikeuksissa olivat aikaisemmin ja ovat nyttenkin mutta tulopohjaa tullaan tätä kautta vahvistamaan

osittain se tulee raaka aineiden hinnan noususta erityisesti öljynhinnan noususta mutta oli syy mikä hyvänsä se pitää ottaa vakavasti ja näin ollen tässä kehyspäätöksessä on niinkin vahvat satsaukset nimenomaan pk yrittäjyyden kasvuedellytysten kasvattamiseen

minä ymmärrän sen että me olemme joistakin asioista eurooppa politiikassa teidän kanssanne eri mieltä ja siihen kaikilla on oikeus mutta jos kansalaiset eivät saa selkeää käsitystä vaihtoehdosta koska puheenparsi ikään kuin sumentaa sen tekee vakavan asian liian hauskaksi ja ikään kuin kuitataan vitsillä vaikea tilanne niin se ei voi olla oikein suomalaisen demokratian kannalta

samoiten sitten erilaisia verojen kevennyksiä oli siten että minä pääsin hyvin pikaisen laskelman mukaan ilman tätä viron veromallia semmoiseen noin miljardin suuruusluokassa olevaan summaan eli siis miljardi euroa enemmän velkaa kuin mitä hallitus esittää

mutta mitä tulee sitten näihin ervvn muutoksiin niin ihan siinäkin tapauksessa että toimittaisiin niin kuin edustaja pekkarinen sanoi että letkut irti veikkaanpa vaan niin kuin tekin totesitte että sekin vaihtoehto on huono tai että se ei ole vailla kustannuksia

se mikä heidän mielikuvansa on tästä uskottavuudesta sanelee hyvin pitkälti sen kuinka paljon rahaa veronmaksajien rahaa menee velan korkoihin

vahvaa julkista taloutta ei saada vain vaatimalla lisää rahaa vaan vahva julkinen talous tulee sillä että tämän kriisin jälkeen talous tasapainotetaan

yhdeksän eu maata sitten norja ja sveitsi euroopasta ovat tässä mukana mikä tarkoittaa siis sitä että valtionvelan korko on hyvin alhainen johtuen siitä että meidän kykymme huolehtia talouskriisin jälkeisestäkin elämästä on korkea

nopeastihan tämä ei vaikuta se on ihan selvä mutta enpä usko että kovin paljon on nopeavaikutteisia keinoja lisätä massiivisia määriä nykyistä selkeästi suurempaa jalostusastetta omaavia tuotteita ja palveluita

kallis otti erittäin hyvin esille tämän itse velkaantumiskehityksen syyn eli sen että mitäs jos käykin niin että tämä talouskriisi pitkittyy ja me teemme jatkuvasti alijäämäisiä budjetteja tästä maailman tappiin siis vähän värikkäästi ilmaistuna tästä useita vuosia eteenpäin

eli me emme pääse pesemään käsiämme me emme pääse vastuun kantamisesta sillä että sanomme että velkasaneeraus yksin hoitaisi nämä kaikki ongelmat ilman että siitä olisi minkäännäköistä vaivaa tai vastuuta toisille maille

täällä aika helposti suhtaudutaan halveksuen toisiin eurooppalaisiin maihin ehkä osittain syystäkin mutta ehkä pikkasen yliviritetyllä itsetunnolla varsinkin jos samaan aikaan kertoo ettei ole valmis tekemään toimenpiteitä omassa kotimaassaan tasapainottaakseen taloutta

siinä raportissa kerrottiin että koska suomessa on vahva poliittinen järjestelmä vahva kulttuuri makrotaloudellisen kurin ylläpitäjänä on syytä säilyttää tämä reittaus

siinäkin tapauksessa tätä ervvtä todennäköisesti tarvitaan tarvitaan vain vähän erilaiseen toimenpiteeseen tarvitaan suojaamaan toisia maita ehkä jopa niiden pankkisektoria

mutta mielenkiintoista on se että velan korkomeno on tänä vuonna sama kuin se oli vielä pari vuotta sitten vaikka velkamäärä kasvaa

tämän verouudistuksen ympäristötavoitteena on jätteiden kaatopaikkakäsittelyn väheneminen ja jätteiden hyötykäytön lisääminen

se tarkoittaa sitä että sitä velkamäärää ei pystytä talouskasvulla tämän kriisin jälkeen hoitamaan vaan pitää tunnustaa että talous pitää pistää sen jälkeen kuntoon eli todennäköisesti pitää korottaa veroja mahdollisesti karsia menoja mutta kaikkein paras keino myös ihmisen kannalta paras on työurien pidentäminen koska silloinhan ihminen saa paremman eläkkeen saa itselleen lisää tuloja

tämä on pitkä polku ja ongelma on tullut viidentoista viime vuoden aikana ja sitä ei yhdessä vuodessa voi poistaa mutta me uskomme siihen että kasvuyrittäjyyden kautta innovaatioitten kaupallistamisen kautta me voimme siihen osittain vaikuttaa

velkaantuminenhan tulee nimenomaan tästä alijäämästä ja sen takia on olennaista että nyt pidämme niukkaa linjaa menojen lisääntymisessä pidämme niukkaa linjaa kuntien uusien velvoitteiden tekemisessä pidämme niukkaa linjaa uusissa veronkevennyksissä

eli sen käyttötarkoitus ei ole likviditeetin kai se ei on toisen kaltainen sitä ei käytetä samalla tavalla kuin tähän saakka on käytetty vaan silloin suojataan muita maita ja niiden pankkisektoria niiltä seurauksilta mitä tapahtuisi kun letkut vedetään irti

se vaatii sitä että me pystymme suhtautumaan maltilla tunteikkaaseenkin asiaan että me kykenemme tekemään päätöksiä joilla on vakauttavia vaikutuksia

silloin me otamme tietoisen riskin siitä että sillä on kerrannaisvaikutuksia mutta jos haluaisimme sen riskin ottaa ja arvioisimme että se on pienempi kuin mitä pahimmissa skenaarioissa on pelätty niin se on sitten se arvio mutta pakoon me emme pääse vastuita

mikäli budjettitaloudessa olisi höltymisen merkkejä eli mikäli julkinen menokehitys ei olisikaan hallinnassa ja sitten vielä lisäksi ja jos olisi toimettomuutta ikäsidonnaisten maksujen kasvupaineen patoamisessa esimerkiksi tässä työurakysymyksessä voisi tulla ajankohtaiseksi alentaa reittausta

jokainen tietää että parin vuoden päästä korot ovat ihan jollakin toisella tasolla ja silloin veronmaksajien rahaa menee entistä enemmän korkoihin

näin ollen verouudistuksella ei vain veroteta kaikkia jätelajeja enemmän vaan kannustetaan jätteen tuottajia ja kaatopaikanpitäjiä jätteiden synnyn vähentämiseen sekä jätteen hyötykäyttämistä edistäviin investointeihin ja toimintatapoihin

ehkä teidän lähtökohtannekin on se ettei tarvitsekaan että voidaan tilapäisesti ottaa enemmän velkaa ihan useitakin miljardeja euroja koska se johtaa talouskasvuun mutta minä en usko siihen että se tällä aikataululla johtaisi

kuten näimme pari vuotta sitten yhdysvaltalaisten pankkien ongelmat holtittoman luotonannon seuraukset johtivat suuren pankkiruumiin syntymiseen eli lehman brothersin kaatumiseen joka todettiin jälkeenpäin oli liian suuri kaatumaan

arvoisa puhemies

voisin sanoa olen joskus sanonut että se menee kuin kankkulan kaivoon siitä ei ole mitään hyötyä terveyspalvelujen käyttäjille ei mitään hyötyä peruskoululaisille ei mitään hyötyä yrittäjille

jos ajatellaan vaikkapa ikääntyneitä ihmisiä joista toinen on omaishoitaja niin siinä tietysti yleensä tilanne on niin että se hoidettava kärsii jostakin sairaudesta

minä toivoisin että tämän keskustelun aikana suomalaiset saisivat kuulla selkeästi perussuomalaisen puolueen vastauksen siihen haluatteko te että suomi eroaa eurosta

ja pidemmät työurat ovat se kaikkein paras rakenteellinen vastaus siihen millä tämä velka voidaan tulevina vuosina maksaa pois

tämä on ikävää tämä on valitettavaa tämä ei ole toivottavaa mutta keskenään sitoutuneissa ja linkittyneissä talouksissa kuten euroalueen talouksissa tai tämän päivän maailmantaloudessa tilanne vaan on tämmöinen

eli tämä rahoitusfasiliteetti on joka tapauksessa oltava aivan eurooppalaisen päätöksenteon uskottavuuden kannalta

aivan yhtä lailla tällä voi olla merkitys siinä että kannustamme yksittäisiä kotitalouksia vähentämään jätettä ja valitsemaan sellaisia pakkauksia ja tuotteita joita voidaan sitten hyötykäyttää

velan korot totta kaihan ne on maksettava kun kerran velkaakin on otettu mutta sen takia meidän pitää ankkuroida taloutemme niin ettemme kasvata pysyviä menoja edes laman varjolla tolkutto masti

sen takia koska emme voi olla varmoja siitä riittävätkö pidennetyt työurat tai talouskasvu tämän alijäämän kääntämiseen ylijäämäksi on täysin mahdollista että kasvun alettua joudumme turvautumaan myös veronkorotuksiin tai menoleikkauksiin tai molempiin mutta sitä ei kannata tehdä tämän kriisin aikana koska se söisi sitä elvytysvaikutusta jota tässä nyt juuri haetaan

näitä teidän esityksiänne ei saa kuitattua varallisuusveron kautta eikä myöskään kehitysavun leikkauksen kautta eikä edes molempia instrumentteja yhtä aikaa käyttämällä

se on hyvin yksinkertainen kysymys ja minä toivoisin että eduskunta ja kaikki tätä keskustelua seuraavat voisivat saada yksiselitteisen vastauksen

mutta tämä viimeistään sysäsi liikkeelle taloustaantuman jonka seurauksista me suomalaisetkin kärsimme

hän todennäköisesti tarvitsee paljon lääkkeitä ja siihen meillä on tietysti lääkekatto tehty aivan samalla tavalla kuin kenen hyvänsä paljon lääkkeitä tarvitsevan tai mitä hyvänsä sairastavan ihmisen kohdalla

mitä tulee minun ja ministeri ihalaisen erimielisyyteen joskus elämä on tarua ihmeellisempää

me olemme hyötyneet suomalaisena hyvinvointiyhteiskuntana paljon globaalista taloudesta siitä että me pärjäämme maailmanmarkkinoilla siitä että taloudet ovat linkittyneet toistensa kanssa mutta se kääntöpuoli on joskus näin rujo

eli tässä on selkeästi lähdetty siitä että kun kerran verotuksella peritään lisää rahaa hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin niin tehdään se ympäristöfiksummalla tavalla ja kannustetaan siis jätteiden vähentämiseen mutta myös niiden hyötykäyttöön

eli pidetään tämä instrumentti toimintakykyisenä koska se voi olla meille avuksi ja sitten katsotaan tässä kun aika kuluu mikä on se oikea ratkaisu itse kriisin voittamiseksi

se tarkoittaa tietenkin sitä että valtionvelan korot nousevat veronmaksajien rahoja menee kankkulan kaivoon mutta myös meidän tavallisten asuntovelallisten korot samoin yritysten lainojen korot nousevat ja jokainen tietää että tällä on kielteinen vaikutus talouskehitykseen

eli hyvin mielenkiinnolla odotan sitä teidän itsenne tekemää laskelmaa varmasti ministeri rinne voi tarkistuttaa valtiovarainministeriössä sen laskelman paikkansapitävyyden että kuinka te pääsette sitten velkaa taittamaan

hallituksen politiikka on se että elvytyksen nimissä on järkevää toimia niin kuin nyt toimimme mutta sen jälkeen meidän pitää pistää julkinen talous kuntoon ja se tulee vain työnteolla

me olemme molemmat samassa tilanteessa hyvä ystäväni timo soini ja minä että me emme pysty sanomaan euro eurolta tai päivä päivältä mitä siinä kävisi mutta teillä on jonkunlainen käsitys mitä tapahtuisi seuraavien päivien kuukausien vuosien aikana